herra puhemies

se että tämä yksi lause on saanut ehkä vähän ansaitsematonta huomiota ei varmastikaan johdu mistään ministeriöstä tai ministeriön johdosta vaan siitä että kun tällainen lause löydettiin niin se otettiin irralleen

liennytykseen pyrkivän turvallisuuspolitiikan pitää ensi sijassa tähdätä vakavien konfliktien ja aseiden käyttöön johtavien tilanteiden välttämiseen

ei se anna oikeata kuvaa edes siitä kontekstista missä se esitettiin mutta sitten tietenkin tullaan ministerin eteen mikrofonin kanssa ja pyydetään välittömästi kommenttia

me pitäisimme tätä erittäin suurena vahinkona emmekä haluaisi että tällaiseen tilanteeseen missään tapauksessa jouduttaisiin ylipäätänsä pakotteiden lisäämiseen

sen jälkeen sitten tapauksen tutkiminen siirtyy rajavartiolaitokselle ja kun se on sen toimittanut niin ulkoministeriö sitten ulkomaiden osalta ryhtyy toimenpiteisiin

olisi varmaan tullut vielä isompia otsikoita jos olisin juossut siitä mikrofonista poispäin sen sijaan että totesin että emme ole tätä käsitelleet tämä on virkamiesten työtä

mitä sinänsä siihen lauseeseen tulee niin minäkin voisin ottaa sen puheeseeni todeten että nato jäsenyys selkeyttäisi monin tavoin suomen asemaa mutta jatkaisin pilkun jälkeen

on kuitenkin erityisen tärkeätä ymmärtää että sotilaallisesti liittoutumattomana maana teemme näin sen vuoksi että kykenisimme pysymään sotilaallisten konfliktien ulkopuolella

arvoisa puhemies

kun turvallisuuspoliittinen tilanne on myös lähiympäristöömme heijastuvasti muuttunut ja jännittynyt on se huomioitava myös ulkopolitiikassa

ja minusta on tärkeätä todeta se että näiden selvittelyjen jälkeen ei ole jäänyt pienintäkään viittausta siihen että kyseessä olisi ollut minkäänlainen suomeen kohdistunut sotilaallinen tai poliittinen uhka

herra puhemies

nämä kysymykset joita täällä on nostettu ovat sinänsä tärkeitä ja varmasti on sopiva yhteys jossa niitä käydään lävitse mutta en haluaisi että ne vievät pois huomiota siitä isosta asiasta josta tässä on kysymys

siten suomalaisministerinkin suusta kuultu ajatus että tulisimme väistämättä vedetyksi mukaan mihin tahansa lähialueella syntyvään sotilaalliseen konfliktiin on perusteeton ja voidaan pahimmillaan tulkita etukäteisilmoittautumiseksi konfliktin osapuoleksi

mitään muutakaan tapaa tällä hetkellä ulos kriisistä ei ole käytettävissä

mutta mitä muutoin tulee näihin tulevaisuusselvityksiin niin kyllä minä näen että poliittisella järjestelmällä ja puolueilla on ensisijainen tehtävä määritellä politiikan agenda ja hallitusneuvottelujen kysymykset

vielä muutama erillinen kysymys

tässä on kysymys siitä että me voisimme vähentää niitä päivittäisiä tuhansia kuolemia jotka syntyvät siitä että aseita kulkeutuu rikollisten tai niitä ihmisoikeusloukkauksiin väkivaltaan käyttävien toimijoiden käsiin sen vuoksi että meillä ei ole riittävän vahvaa kansainvälistä säännöstöä joka ylläpitää avoimuutta ja kriteereitä sen suhteen ja vaatii kaikilta aseteollisuuden toimijoilta sitä että ne varmistuvat siitä että aseet eivät päädy vääriin käsiin

suomen tulee arvioida turvallisuuspoliittista ympäristöään ja säilyttää toimintavapautensa olosuhteiden muuttuessa

tätä taustaa vasten on mielestäni ihan oikein että kaikki aineisto koko laaja turvallisuuspolitiikka ja siihen vaikuttavat asiat on samanaikaisesti pöydällä

luulen että vastaus melkein joka mahdolliseen kysymykseen siitä onko tämä tai tuo asia huomioitu rion päätösasiakirjassa on kyllä

sehän on puolustusministeriön valmistelussa mutta ulkoministeriö tietysti antaa sille kaiken tukensa ja varmaan ministeri haglundin kanssa tuohon voidaan sitten vielä erikseen palata

nykyisessä tilanteessa suomi edistää parhaiten lähiympäristönsä vakautta ja omaa turvallisuuttaan sillä linjalla jonka olemme vakiinnuttaneet sotilasliittoon kuulumattomana euroopan unionin yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa tukevana ja aktiivista vakauspolitiikkaa harjoittavana maana

uskottava puolustus sekä mahdollisuus kriisitilanteessa ottaa vastaan apua ovat tätä varten tarpeen yhtä lailla kuin se että pidämme huolen siitä ettei kenelläkään ole aihetta epäillä suomen kykyä ja halua estää alueensa käyttö minkäänlaisiin muille sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin

ei tämä ole mikään nato kysymys suuntaan tai toiseen vaan on kysymys paljon laajemmasta siitä millä lailla suomi itsensä asemoi ja millä lailla me pidämme huolen suomen ja suomalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista

kyllähän me pyrimme tietenkin olemaan mahdollisimman joustavia

kysymys on poliittisesta julistuksesta ei mistään juridisesti sitovasta asiakirjasta eikä tässä valitettavasti ole vielä sellaisia konkreettisia tavoitteita jotka pystyisivät panemaan liikkeelle yhtä vahvan sitoutumisen kuin on vuosituhatkehitystavoitteisiin

siihen kokonaisuuteen tuo selonteko jos se tulee kesäkuussa on mielestäni se oikea paikka jossa kaikki siihen liittyvä valmisteluaineisto voi olla eduskunnassa

se että hallituksen linjauksissa näkyy tarve varautua jännitteiden jatkumiseen ja jopa pahenemiseen on ymmärrettävää ja perusteltua kuten varautumisen riittävä resursointikin

näin torjumme parhaiten myös sen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuden jota selonteossa ei ole katsottu kokonaan poissuljetuksi

meillähän ei ole vielä mitään päätöksiä kohdennettuina siitä mitkä mahdolliset seuraavat supistukset joita seurasi jo kehyspäätöksestä olisivat mutta sen myötä kun niitä valmistellaan niitä sitten käydään myöskin ulkoasiainvaliokunnan kanssa lävitse

jos sitten tapahtuu tilanteita joissa jokin kauppa jää sen vuoksi tekemättä että meillä on sellainen epäilys jota joku muu ei jaa niin se on sitten harkittava ihan erikseen

mutta meillä joustoa on kyllä todellakin näissä konsulipalveluissa pyritty kehittämään muun muassa tällaisten voi sanoa liikkuvien konsulikomennuskuntien kautta

sille mietinnölle ei tapahtunut yhtään mitään koska puuttui riittävä tahto sekä alueen kunnilta että hallitukselta toteuttaa sitä mitä jo silloin ja paljon aikaisemmin tiedettiin välttämättömäksi pääkaupunkiseudun olosuhteiden ja elinvoiman kehittämiseksi

mutta en voi sille mitään että kun edustaja heinonen tuossa mainitsi tämän libyan tapauksen ja italian niin ei kai hän suinkaan tarkoittanut sitä että siinä tilanteessa olisi ollut sitten täysin perusteltua että me olisimme vieneet aseita tälle diktaattorille koska italiakin niin teki

kasvavan keskinäisriippuvuuden maailmassa jonka yksi ilmaus on euroopan pakolaiskriisi emme saa jäädä vain vaikutettaviksi vaan meidän on vahvistettava ulko ja turvallisuuspolitiikan vaikuttavuutta ja kuten hallitusohjelmakin lupaa edistettävä maailmassa kansainvälistä vakautta rauhaa demokratiaa ihmisoikeuksia oikeusvaltioperiaatetta ja tasa arvoa

tätä me sosialidemokraatit olemme osaltamme olleet rakentamassa ja edistämässä myös tänään ruotsin ja suomen sosialidemokraattisten puolueiden yhteisessä turvallisuuspoliittisessa seminaarissa jossa vieraanamme ovat muun muassa puolustusministeri peter hultqvist ja entinen ulkoministeri lena hjelm wallen

tämän katsauksen valmisteluaikataulu on sellainen että pyrimme saamaan sen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan käsiteltäväksi tai miten tahansa laajasti sitten halutaankin ensi vuoden alkupuolella joka tapauksessa hyvissä ajoin ennen vaaleja

tämä on yksi näistä tsunamikriisin opetuksista että meillä on myöskin käytettävissä nopeasti koottavia konsulitehtäviin valmentautuneita henkilöitä joita voidaan lähettää vahvistamaan kulloistakin toimipistettä tai perustamaan jopa ihan erillisen toimipisteen jos jokin tilanne sitä edellyttää

herra puhemies

siihen on monia syitä

näinhän ei voi olla

yksi on jatkuva siirtokuntien laiton rakentaminen

mutta varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä että tämäkin on yksi osa alue jossa euroopan unionilla on aivan riittämättömästi tätä yhteisyyttä ulko ja turvallisuuspolitiikassaan

ja jos meillä nyt on hallitus joka on valmis käyttämään lainsäädäntöä edistämään tätä asiaa niin kyllä se panee myöskin kuntia ajattelemaan ja tekemään työtä yhteistyötä niin että me saamme todellisia tuloksia

mutta sehän on nimenomaan kuitenkin katsaus kaikkeen turvallisuuspoliittiseen kansainväliseen yhteistyöhön josta toki sitten itse kukin voi tehdä omia johtopäätöksiään

tämä on myöskin aiheuttanut sen että palestiinalaiset pyrkivät muita teitä vahvistamaan asemaansa he ovat kääntyneet ykn ja ykn erityisjärjestöjen puoleen jäsenyyshakemuksilla

selonteossa korostetaan että suomi ylläpitää mahdollisuutta hakea jäsenyyttä natosta seuraten tarkasti turvallisuusympäristön muutosta

herra puhemies

tämä on sinänsä täysin ymmärrettävää ja oikeutettua koska kaikkien konfliktien osalta yk on se oikea paikka jossa niitä pitää käsitellä

pidämme tätä suvereenille valtiolle itsestäänselvästi kuuluvana oikeutena ja velvollisuutena mutta painotamme myös että nyt emme näe perusteita sotilasliiton ulkopuolella pysyttäytymisen ja vakautta palvelevan liittoutumattomuuden kyseenalaistamiseen

iskusta vuosista on päättynyt

missään muussa euroopan maassa ei vaikeammissakaan tilanteissa ole sopeutumistoimia tällaisessa laajuudessa kohdistettu kansainväliseen yhteistyöhön ja vastuunkantoon

itkoselle on lukuisia valitusta

sen lisäksi sisäisiä pakolaisia on vielä huomattavan suuri määrä

meidän pelkommehan koskee sitä että nämä globaalit prosessit eivät saisi nyt sitten tämän yleisen jännityksen lisääntymisen kautta millään lailla kärsiä

suomi on suorissa kontakteissaan kuten myös eun kanssa yhteistyössä esittänyt palestiinalaisille sen näkemyksen että näiden hakemusten eteenpäinvieminen ei tässä tilanteessa välttämättä heidän asiaansa parhaalla mahdollisella tavalla tue

tämä oli pääkysymys meillä maanantaina eun ulkoasiainneuvoston kokouksessa ja nyt tällä hetkellä pyrkimyksemme kohdistuvat siihen että tämä humanitaarinen katastrofi saataisiin lievitettyä ja että humanitaarista oikeutta kunnioitettaisiin kaikkien puolesta ja on lieviä näkymiä siitä että tätä kautta ykn turvaneuvostokin saattaisi aktivoitua

on tärkeätä että arvioimme niin maailmanlaajuisen kuin lähiympäristön turvallisuuspoliittista tilannetta avoimesti realistisesti kattavasti ja ilman ideologisia silmälaseja

kuten kysyjä hyvin tietää niin viisumikysymykset ja takaisinottosopimukset ovat euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia asioita ja niitä käsitellään oikeus ja sisäasiainneuvostossa

sopimusta ei ole suinkaan valmisteltu millään lailla salassa ja välisuomalainen on saanut tiedot ihan julkisista asiakirjoista joita se on pyytänyt käyttöönsä ja nämä samat asiakirjat ovat luonnollisesti myöskin eduskunnan käytössä

me haluaisimme nähdä vahvan kansainvälisen ympäristöjärjestön ja haluaisimme myöskin vahvan kestävän kehityksen neuvoston

suomen lähtökohta aina on se että me haluamme että eulla olisi yhteinen kanta jossa kaikki jäsenvaltiot olisivat mukana ja tämän mukaisesti olisimme olleet valmiita menettelemään

me voimme tietysti muutoin keskustella ja olemmekin monissa tapauksissa keskustelleet niistä erilaisista menettelytavoista mutta päätöksentekojärjestelmä ei ole tässä yksin suomen käsissä

samankaltaista arviointia pitää tietenkin soveltaa kaikkien toimijoiden käyttäytymiseen läpikäyden myös niitä tekijöitä ja tapahtumia joihin venäjä katsoo joutuneensa reagoimaan ja joita se esittää omien toimiensa perusteluna

valitettavasti muutamat jäsenvaltiot kuitenkin ilmoittivat heti kättelyssä että ne eivät tule yhteisestä kannasta riippumatta muuta tekemään kuin äänestämään vastaan

vaikka vielä ei saavutettaisi tällaista uneota ykn ympäristöjärjestöä niin nykyisen unepin asemaa voidaan vahvistaa niin että siitä tulee universaali järjestö ja niin että myöskin sen resursointi on nykyistä paremmin turvattu

näiden lukujen valossa jokainen ymmärtää että tätä ei voi ratkaista sillä että euroopan maat ottavat vastaan miljoona ihmistä vaan sillä että syyriaan luodaan mahdollisimman pikaisesti sellaiset olosuhteet että pakolaiset voisivat sinne turvallisesti palata

tällainen viesti yhdessä tuntuvien kehitysyhteistyöleikkausten kanssa on jo nyt aiheuttanut vahinkoa suomen maineelle kehitysyhteistyömme kumppanimaissa kansainvälisissä järjestöissä ja monissa epävirallisissa samanmielisten maiden ryhmittymissä

tällöin joudumme kuten jokaisessa jäsenvaltiossa pohtimaan toki pitää tehdä läheistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa ja monien eu maiden kanssa suomen kantaa joka johdonmukaisesti kahden valtion mallin mukaisesti on lähtenyt siitä että palestiinalaisten valtion muodostusta on tuettava

tällainen tarkastelu ei luo mitään oikeutusta venäjän tai kenenkään muun kansainvälistä oikeutta tai sopimuksia rikkovalle toiminnalle tai anna sellaiselle hyväksyntää

mutta tässä tilanteessa pidän kyllä hyvin mahdollisena sitä että yhteistyössä ykn pakolaisjärjestön kanssa katsomme mitä erityisryhmiä jotka tarvitsevat erityishoitoa suomeen ja muihin eu maihin voitaisiin ottaa

kestävän kehityksen neuvoston osalta asiat ovat vielä aika lailla hakusessa

kansainvälisiin suhteisiin ja toimiin vaikuttavien monien historiallisten geopoliittisten ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden tuntemus ja ymmärrys on kuitenkin edellytys sille että voimapolitiikkaan johtavat kierteet saadaan katkaistua eikä niitä ruokita uusilla virhearvioinneilla

tämän jälkeen ei kukaan ole kutsumassa suomea vaikkapa libanon ystäväryhmään tai muihin vastaaviin ad hoc kokoonpanoihin joissa yritetään tehokkaasti toimia konfliktien lievittämiseksi ja ratkaisemiseksi

viimeksi tänään brasilia on pöydännyt uuden välitysehdotuksen joka tarkoittaisi kylläkin askelta oikeaan suuntaan

itämeri on tietysti alueeltaan niitä kohteita joissa niin sanottuun laajaan turvallisuuteen kohdistuvat haasteet ovat selvemmin esillä

tässä on kysymyksessä mitenkä määritellään olemassa olevan ykn peruskirjan ecosoc neuvoston tehtävät ja uuden kestävän kehityksen neuvoston asema ja rooli

sen sijaan tämä sopimus ei velvoita ketään antamaan ei velvoita suomea pyytämään eikä velvoita ketään vastaanottamaan minkäänlaista sotilaallista aktiivisuutta tai läsnäoloa meidän alueellamme ilman meidän omaa päätöstämme ja meillä on täysin selkeä lähtökohta siitä että suomi ei milloinkaan tule sallimaan että meidän maaperäämme käytettäisiin minkäänlaisiin sotilaallisiin valmisteluihin jotka suuntautuvat mitään muuta maata vastaan

ne koskevat ympäristöä ne koskevat rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta ne koskevat ydinturvallisuutta ja niin edelleen

suomea arvioidaan myös euroopan unionissa koskien kreikan ja eurokriisin hoitoa valmistautumista pariisin ilmastonmuutoskonferenssiin ja sitä miten sijoittaudumme eun yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan valtavirtaan samoin kuin valmiuttamme osallistua pakolais ja maahanmuuttokysymyksissä yhteiseen vastuunkantoon

venäjän kehityksen ennakoimattomuuteen viittaaminen sivuuttaa oleellisen pitkän linjan jatkuvuuden maan politiikassa eikä arvaamattomuus näin brexit äänestyksen ja yhdysvaltain presidentinvaalien alla ole mikään vain venäjää koskeva ominaisuus

mutta vastaavasti meillä ei enää ole samanlaiseen perinteiseen sotilaalliseen turvallisuuteen liittyviä uhkia ja täytyy sanoa että en myöskään näe että tällaiset olisivat millään tavoin lisääntymässä

tämä yhteistyö on hyvin käytännönläheistä liittyen juuri harjoituksiin koulutuksiin valvontatehtäviin kriisinhallintayhteistyöhön mutta tulevaisuudessa varmasti kasvavassa määrin myöskin yhteisiin hankkeisiin ja hankintoihin

mutta tärkeätä on että tätä yhteistyötä jatketaan

siinä todellakaan herra puhemies ei ollut kysymystä mutta kannattaa nyt kuitenkin todeta että ulko ja turvallisuuspoliittista keskustelua käydään hyvin laajalti ja pitääkin käydä erilaisilla foorumeilla

aiempia selontekoja suppeampi selonteko sivuuttaa nyt myös hyvin ylimalkaisella tarkastelulla kaikki kestämättömään globaaliin kehitykseen liittyvät kysymykset jotka heijastuvat jo nyt akuutteihin turvallisuusuhkiin ja luovat uusia

suomi ei saa asemoida itseään maaksi jossa vihapuhe ja sen synnyttämät vihateot ovat ikään kuin hyväksyttyä arkipäivää ja kaikilta hallituspuolueilta on edellytettävä tässä riittävää selkeyttä

on ollut paljon kysymyksiä siitä onko meillä liian paljon erilaisia järjestöjä ja kokouksia

uudistuneet suomeen ja että näillä herr talman

tämä ei ole mikään jäniksen selässä oleva asia

mutta se mistä me hallituksessa haluamme tietenkin pitää kiinni on se että me toimimme hallitusohjelman mukaisesti ja niiden linjausten mukaisesti joita yhdessä tasavallan presidentin kanssa hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa on tehty

ja kun mennään tälle puolelle siinä varmasti tarvitaan aikanaan sitten myöskin jotain sopimuksia siitä millä lailla tällaisia voimavaroja jotka palvelevat molempia käytetään kriisitilanteissa

esimerkiksi itämeren maiden neuvoston yksi vahvuus on juuri se että meidän kokouksissamme ovat myöskin alueiden edustajat mukana ja tätä pidän tärkeänä

tämä voidaan kiteyttää toteamukseen että ihmiskunnalla voi parhaassakin tapauksessa olla enää vain muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki ihmisten toiminnot maapallolla ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin

ei ole kysymys vain hallitusten välisestä yhteistyöstä vaan siitä että alueet ja muut toimijat kansalaisyhteiskunta elinkeinoelämä työmarkkinajärjestöt kaikki ovat tässä yhteistyössä mukana mukaan lukien yliopistot ja muut tällaiset verkostot

ulkoasiainministeriö on joutunut samoin kuin kaikki muutkin ministeriöt tietysti toimimaan ja sopeuttamaan toimintojaan niukkenevien resurssien puitteissa

se on sitten sen ajan asia mutta lähtökohtana on se että me etenemme kohta kohdalta sellaisessa yhteistyössä joka tuottaa molemmille lisäarvoa ja arvioimme sitten tilannetta sen mukaan tarvitaanko tällaista sopimusta

nykyisessä maailmantilanteessa korostuu aivan erityisesti tarve ylläpitää ja syventää yhteistyötä suomen arvokkaimman ja tärkeimmän yhteistyökumppanin ruotsin kanssa

se tarkoittaa meillä erityisesti sitä että edustustoverkon ylläpitoon on kohdistunut voimakkaita paineita ja se on tietysti näkyvin osa niistä sopeuttamistoimista kun olemme joitakin edustustoverkon toimipisteitä sulkeneet

tärkeintä ei ole se miltä me muiden silmissä näytämme

mutta tähtäimenä ei ole tässä vaiheessa mikään tällainen valtiosopimus kokonaisvaltaisesta puolustusyhteistyöstä

oma näkemykseni on että tätä itämeren maiden yhteistyötä täytyy edelleenkin pystyä jatkamaan ja vahvistamaan

selonteossa viitataan perustellusti yhteiskuntien polarisaatiokehitykseen kasvavana riskinä mutta linjauksia siitä miten tätä vastaan toimittaisiin ei esitetä

oikea kysymys on olemmeko todella kansakuntana kääntämässä selkämme solidaarisuudelle yhteisvastuulle ja aktiiviselle osallistumiselle rauhan vahvistamiseen konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ihmisoikeuksien ensisijaisuudelle

sen kyberturvallisuuden parantamisessa on kaksi osiota

edustaja soini on lähtökohtaisesti oikeassa siinä että markkinataloudessa pitää toimia siten että voitot voi pitää mutta tappiot pitää myöskin sitten kantaa

meillä on varsin hyvät ja asialliset suhteet ja me olemme hyvin aktiivisesti tukeneet ja haluamme tukea rauhanprosessia lähi idässä

ensimmäinen on toki kansallinen lainsäädäntö ja omat toimenpiteet mutta on myöskin kansainvälinen yhteistyö koska tämä niin sanottu kyberavaruus joka on vain muutamassa vuosikymmenessä avautunut ja tuottanut suunnattomia mahdollisuuksia on edelleenkin tänä päivänä eräänlainen villi länsi

mutta voi esittää sen kysymyksen ymmärtääkö israel itse omaa asemaansa kun se esimerkiksi jatkaa siirtokuntien laajentamista vastoin kaikkea kansainvälistä oikeutta turvaneuvoston näkemyksiä ja päätöksiä ja on tällä lailla tällä hetkellä estämässä israelin eniten tarvitseman rauhanneuvotteluprosessin käynnistymistä

minusta suomi voi olla hyvin tyytyväinen siitä mitä olemme aikaansaaneet mutta juuri nyt on tärkeätä että turvaamme pohjoisen ulottuvuuden rahoituksen ja se on meidän keskeisiä kysymyksiämme nyt kun eussa päätetään ja valmistellaan seuraavan rahoituskauden rahoitusta

mutta se ei ole nyt tässä tavoitteena vaan edetään hyvin käytännönläheisesti toteuttamaan niitä tarpeita jotka molemmilla mailla ovat hyvin samankaltaiset ja joille molempien sotilaallinen liittoutumattomuus antaa

arvoisa puhemies

nyt ollaan siinä tilanteessa jossa lähestytään ja on osittain jo tehty päätöksiä jotka merkitsevät sijoittajavastuun toteuttamista mutta ei pidä kuvitella että sekään olisi ilmaista

ulko ja turvallisuuspolitiikassa on arvokasta jos sitä koskevat keskeiset linjaukset voidaan tehdä mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä

joitakin suljetaan joitakin avataan mutta toivomme että meillä tulevaisuudessa on mahdollisuus ylläpitää vähintään nykyisen laajuista verkostoa

asetelma ei ole idealismi vastaan reaalipolitiikka

kuten uutisointi kertoo

tätä silmällä pitäen on kiitettävä siitä että selonteon valmistelua varten asetettiin parlamentaarinen seurantaryhmä siinä tarkoituksessa että selonteon valmistelu tapahtuisi tiiviissä hallituksen ja ryhmän vuorovaikutuksessa

kyse on siitä että monet nähdyt linjaukset jotka koskevat suhdettamme eun solidaarisuuteen kehitysyhteistyöhön kriisinhallintaan osallistumiseen ja pakolais ja maahanmuuttopolitiikkaan eivät suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta lisää vaan päinvastoin voivat sen vaarantaa

tämä on asia joka tietysti tehdään sen harkinnan perusteella mitä meillä kotimaassa on silloin kun viisumianomukset tehdään ja varmasti näiden hakemusten suostumisen määrään vaikuttaa se tieto mikä meillä silloin on

en ihan tiedä tarkalleen mikä on kaikkien sopimustilanne tällä hetkellä mutta ruotsin kanssa vastaavaa yhteistoiminta asiakirjan muotoa sanotaan sopimusta on myöskin valmisteltu

unescohan on tietysti muiden vastuulla mutta joka tapauksessa tämäkin kysymys on ollut sellainen jota jo muutama vuosi sitten myös edellisen ja sitä edeltäneiden hallitusten aikana on selvitetty osana suomen kehitysyhteistyötä palestiinalaisten kanssa

me olemme tehneet komissiolle omat ehdotuksemme ja me toivomme että tämä tulee jatkoneuvotteluissa otetuksi huomioon koska voimme vedota konkreettisesti hyviin tuloksiin mutta myös keskeneräiseen työhön

pelkästään niiden varaan ei tietenkään kukaan omaa turvallisuuttaan jätä mutta on tärkeätä juuri liittyen kaikkiin näihin yksityisyydensuojaan tietoliikenteen luottamuksellisuuteen ja muuhun että myös tätä kansainvälistä puolta pystytään vahvistamaan

sitä varten nyt tässäkin keskustelussa on puhuttu pankkien pääomittamistarpeesta